edustaja oinoselle voin sanoa että minulla ainakin on kalapakissani aina perinteinen mitta millä minä mittaan jo tänä päivänä alamittasäännösten mukaisesti kaloja

me olemme käyneet niin kauan kuin minä muistan keskustelua siitä että meillä on ollut työttömiä poliisimiehiä ja jos jotain olemme saaneet aikaan niin sen että tällä hetkellä ei ole kiitos kylläkin maahanmuuttokysymysten koska me olemme saaneet lisämäärärahoja me olemme palkanneet käytännössä kaikki työttömät poliisimiehet ja naiset tällä hetkellä töihin

meillä on itse asiassa ongelma siinä että meillä eivät riitä resurssit eikä millään voida kaikkea valvoa mutta kalastuksen valvonnan pitäisi olla sillä tasolla

meillä on todella epämääräisiä piirteitä tällä hetkellä meidän vesillä sellaisesta kalastuksesta mitä ei ole ennen nähty että tullaan ja verkkokalastetaan suorastaan ryöstökalastetaan joku lahti ja häivytään paikalta

siinä mielessä tätä ongelmaa ei nyt ole mutta kun katsotaan sinne muutamien vuosien päähän niin meillä pitää olla vastauksia siihen riittävän nopeasti riittävän voimakkaasti jotta voi luottaa että tämän koulutuksen jälkeen myöskin työllistyy

mielestäni me tarvitsemme maahanmuuttajataustaisia poliisimiehiä ja naisia mutta lähtökohta on se kuten valintaperusteissa on määrätty että tulee olla suomen kansalainen ja kaikkiin hakijoihin sovelletaan samoja valintakriteerejä kielellisten ja fyysisten taitojen osalta etnisyyttä ei suosita haussa

eli me mietimme tällä hetkellä miten me tässä valvonnassa pysymme myöskin sen perässä että tänä päivänä kaikki eivät enää toimi ihan niitten yhteisten meillä totuttujen pelisääntöjen mukaan

rahojen riittämiseen yksi keskeinen elementti on se mitä tällä haetaan että mahdollisimman moni maksaa kalastuksenhoitomaksunsa

tällä viikolla vai oliko viime viikolla saimme siitä tietoa että aivan liian moni kalastaja jättää kalastuksenhoitomaksunsa tänä päivänä maksamatta

siis kaikkien pitää olla samalla viivalla mutta me olemme käynnistäneet ja poliisi on käynnistänyt eritysprojektit joissa erityisesti helsingissä länsi uudellamaalla ja läntisessä suomessa pyritään kannustamaan maahanmuuttajataustaisia nuoria hakeutumaan poliisikoulutukseen

ensinnäkin kiitos valtiovarainvaliokunnalle hyvästä työstä ja mietinnöstä ja kiitos eduskuntaryhmille hyvistä puheenvuoroista

edelleenkin se tavoite että mahdollisimman moni maksaa mahdollisimman alhaisen maksun mielestäni on erittäin hyvä periaate ja tähän nyt tällä prosessilla päästiin

siihen löytyy varmasti useita eri tapoja ja tässä puheenvuorossani kyllä käy nyt ilmi se miksi tämä olisi erittäin tärkeää

minusta se on esimerkiksi kotoutumisen kannalta erittäin tärkeää

no sitten tämä vaelluskalakysymys jota täällä on tänäänkin paljon käsitelty kuvaa hyvin si tä asenneilmapiirin muutosta jota tämän lain valmistelussakin on pyritty noudattamaan

maahanmuuttajat monesti muodostavat omia yhteisöjään ja jos siinä on suomalaisen poliisikoulutuksen saanut suomalainen poliisimies jolla on sama etninen tausta totta kai silloin se kanssakäyminen on sujuvampaa helpompaa ja ehkä ymmärtävämpää suhteessa niihin ongelmiin joita kohdataan

meidän taloutemme on lähtenyt hienoiseen kasvuun ja meidän täytyy tehdä kaikkemme jotta tätä talouskasvua tuetaan jotta julkisen talouden tilanne ja ennen kaikkea työllisyystilanne saadaan suomessa paremmaksi ja sitä kautta hyvinvointiamme ja tulevaisuudenuskoa vahvistettua

minä uskon siihen poliisin raportointiin että se ei ole vaikuttanut liikennevalvontaan tai liikenneturvallisuuteen ja tästä eduskunta saa varmasti lisätietoa niin halutessaan

tänä päivänä luvituksen ehtona on äärettömän tiukat ympäristövaatimukset jotta esimerkiksi humus ei pääse valumaan vesiin ja pilaamaan mahdollisesti vaelluskalan reittiä tai kutualueita

poliisiasemaverkko on yksi kysymys joka meille tulee tässä nyt käsittelyyn ja eteen sitä harkitaan

me tarvitsemme tulevaisuudenuskoa yrittäjille työnantajille jotta he investoivat jotta he uskaltavat palkata uusia ihmisiä jotta ihmiset saavat työtä

meiltä löytyy kymmenittäin tai oikeastaan sadoittain vaelluskalojen nousun esteitä eri puolilta suomea ja me olemme ministeriönä monen vuoden ajan tukeneet niiden purkamista

me tarvitsemme tulevaisuudenuskoa suomalaisille perheille jotta he voivat rakentaa tulevaisuuttaan miettiä vaikkapa uuden asunnon hankkimista

on myös aloitettu määrätietoinen työ yhdessä vesivoimayhtiöiden kanssa että vaelluskalat pystyttäisiin palauttamaan valjastettuihin isoihin jokiin joissa on valtava kalatalouspotentiaali

kalastusmatkailu josta täällä kysyttiin

kyllä se on meillä erittäin isosti ollut edustettuna varsinkin viimeisten kymmenen kuukauden aikana ministeriössä myöskin kalastusmatkailun näkökulma mitenkään moittimatta edeltäjääni joka teki hyvää työtä

minä olen erittäin tyytyväinen kilpailukykysopimuksen syntymisestä vaikka se ei täyttänytkään kokonaisuudessaan niitä hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita

asioita taisi vielä olla mutta ehkä tässä katsaus poliisin toimintaan

arvoisa puhemies

haluan kiittää perussuomalaista eduskuntaryhmää tästä maaseutupolitiikkaa koskevasta keskustelualoitteesta

minä olen huomannut tässä lyhyessä ministeripestissä että meillä on liian vähän mahdollisuuksia keskustella yhdessä näistä maatalouden ja maaseudun kehittämiseen liittyvistä asioista mutta nyt kiitos tämän aloitteen mutta myöskin tämän valitettavan ajankohtaisen maitotilanteen vuoksi siihen on oikein sitten kunnolla tilaa ja käytetään se

se on paljon

me olemme saaneet hallitukselta onneksi lisäresursseja siihen että aivan välttämätön ja kriittinen maatalouden tuki ja valvonta on pystytty hoitamaan ja siitä pitää huolehtia myöskin jatkossa

maaseutu on kuten tässä äskeisessä puheenvuorossa kuultiin meidän tulevaisuutemme valtti ja se on meidän maamme perusta

me olemme tehneet hyvää veropolitiikkaa palaan siihen kohta

ensi vuoden alkuun valmistellaan yrittäjäveropakettia jossa on useita toimenpiteitä muun muassa yrittäjävähennys maksuperusteinen arvonlisävero kotitalousvähennyksen parantaminen joilla me parannamme työllisyyttä ja yritysten tilannetta

ja kuten täällä viitattiin valiokunnassakin asiantuntijoiden enemmistö on ollut sitä mieltä että pienistä puutteista huolimatta tämä olisi erittäin tärkeä saada hyväksyttyä

kansallisesti maaseudun kehittämiseen on sitoutunut laaja joukko eri sektoreiden toimijoita mikä näkyy muun muassa maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa ja sen poikkihallinnollisissa teemoissa

eu jäsenyyden myötä suomen maaseutu ei ole autioitunut kuten on pelätty vaan sinne on syntynyt myös uutta monipuolista elinkeinotoimintaa kuten elintarvikkeiden jatkojalostusta maatilamatkailua sekä laajasti nyt ehkä uuden buumin saanutta biotalousyritystoimintaa

arvoisa herra puhemies

on myöskin hyvä että tässä ei ole yksinjuoksusta kyse vaan tämä on joukkuepeliä ja viestikapulaakin voidaan välillä vaihtaa saadaan vereksiä voimia

jo yhdenkin ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen on merkittävä asia pienelle maaseutupaikkakunnalle jolla yrittäjyys on pitkälti mikrokokoluokkaa

hallitus on tekemällään sopimuksella linjannut keskeiset asiat jotka kunnissa halutaan tietää

muutamia kommentteja

on linjattu perustehtävät kuntien rahat on linjattu sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisen perusmalli on luotu linjaa sille miten kuntalakia uudistetaan eli millä tavalla kuntademokratiaa tullaan kehittämään

sdpn puheenvuorossa ei paljonkaan valoa näkynyt ei kiitosta niille toimille jotka selkeästi ovat luoneet suomeen työpaikkoja

mutta ehkä haluaisin kommentoida tätä jo aikaisemmin täällä käytyä eläkeläisten verotukseen liittyvää keskustelua ennen siihen ei ollut mahdollisuutta

eli perustat ovat kunnossa ja kunnissa voidaan keskittyä nyt tekemään sitä työtä jonka ne halusivat eli hakemaan kullekin seudulle jokaiselle kunnalle jokaiselle seutukunnalle parasta ratkaisua kunta ja palvelurakenteeksi

sitä me emme saa jos ei ole suomalaista tuottajaa ja viljelijän taas on saatava työstään ja panoksestaan riittävä tulo jolla voi itsensä ja perheensä elättää

siis yhdenkään eläkeläisen verotus ei ole kiristynyt

on totta että eläkeläisille ei ole kohdistettu suoria täsmäveronkevennystoimia mutta en voi ymmärtää sitä miksi te työväenpuolue olette niin kovasti sitä vastaan että pieni ja keskituloisten työtulovähennystä voitaisiin alentaa

niihin väitteisiin että hallitus ei ole välittänyt kuntien ajatuksista ja toiveista sanon että se ei pidä paikkaansa

herra puhemies

me olemme antaneet nyt kunnille tilaa ottaa itse vastuun oman seutunsa kehittämisestä ja tätähän te olette keskustassakin vaatineet

minulle se on työllistämiskysymys ja työllisyys on hyvinvoinnin kaikkein tärkein elementti

on siis selvää että ilman merkittävää tukirahoitusta suomessa ei olisi elävää maataloutta ja laajaa elintarvikejalostusta eikä nykyisen kaltaista elävää maaseutua

sen lisäksi indeksitarkistukset on tehty kaikille tänä vuonna ei siis ainoastaan työtuloon vaan myöskin eläketuloon mikä on tärkeää ja ensi syksynä hallitus päättää riihessään tulevien veronkevennysten profiilista ja niiden kohdentamisesta

kuntia on kuultu

suomen eu rahoitus kokonaisuudessaan säilyy edellisen kauden tasolla kun maaseudun kehittämisrahoituksen kasvu kattaa suorien tukien pienen aleneman

mutta nyt on juuri se aika milloin hallitus tekee pohjatyötä käy läpi niitä erilaisia kriteereitä joista siis työssäkäyntialue on yksi pohja

mutta sitten vielä mitä tulee näihin kuntayhtymiin ja niiden auvoisuuteen luulen että suurin osa suomalaisista kunnista on sellaisia jotka järjestävät valtaosan palveluistaan erilaisten kuntayhtymien kautta

kuluttajat haluavat edelleen kotimaista ruokaa ja yhä useampi on valmis maksamaan korkeamman hinnan vastuullisesti ja lähellä tuotetusta kotimaisesta ruoasta

mutta samaan aikaan toivon että kiinnitätte huomiota niihin kaikkiin uudistuksiin joita tehdään koska me käytämme kuitenkin miljardeja rahaa suomessa koulutukseen ja sivistykseen tieteeseen ja tutkimukseen

siitä tulee melkoinen hämähäkinverkko kun sitä alkaa piirtää fläppitaululle vaikkapa ja kun sen jokaisen viivan päässä löytyy byrokratiaa ja hallintoa niin sokea reettakin ymmärtää sen että se ei ole tehokkain mahdollinen tapa hoitaa suomalaisten peruspalveluita

me teemme tällä hetkellä runsaasti toimenpiteitä joilla me parannamme koulutuksen vaikuttavuutta ja uudistamme sitä tulevaisuuteen niin varhaiskasvatuksessa peruskoulussa opettajankoulutuksessa ammatillisessa koulutuksessa kuin yliopistoissa ja korkeakouluissa

kotimaisilta ja ulkomaisilta markkinoilta on mahdollista saada laadukkaalle ruoallemme korkeampi hinta jonka hyöty pitää saada tuottajalle asti

kiitos

uudistumisen kautta maatilat voivat hyödyntää biotalouden esiin nostamat valtavat mahdollisuudet

biotalous tuo uusiutuvat luonnonvarat osaksi monia arkisia toimintoja minkä lisäksi tähtäin on asetettava korkean lisäarvon biotalouden tuotteisiin

biotalous on myös yksi niistä aloista joilla suomi saadaan uuteen nousuun ja se onkin nostettu maan hallituksen työssä erityisesti keskiöön yhdessä cleantechin ja digitaalisten liiketoimintojen kanssa

siksi on erityisen ilahduttavaa että tämän vuoden aikana metsäalan odotettu kasvu on konkretisoitunut useilla erittäin myönteisillä uutisilla

olemme kuulleet isoista ja pienistä investoinneista

itse asiassa tuntuu että melkein joka viikko suomessa tehdään ja lanseerataan biotalouden saralla uusia innovaatioita jotka työllistävät suomalaisia ihmisiä

muutama esimerkki

olisi hyvä jos keskusta laatisi oman ohjelmansa jossa saataisiin ihan koko joukolle selvyys siitä paljonko teidän mielestänne nyt pitäisi leikata

otettiin lisää rahaa kunnille ja työttömyyden hoitoon opetukseen hyviä aiheita mutta kiinnittäisin teidän huomiotanne siihen että juuri näihin kohteisiin näinä tiukkoinakin aikoina jolloin valtio paljon velkaantuu hallitus on suunnannut merkittäviä voimavaroja

maaseutuohjelman tukia saaneet yritykset ovat kuitenkin selvinneet tutkimusten mukaan paremmin kuin ne jotka eivät ole näihin tukiin päässeet kiinni

oletteko te sdpssä todellakin tässäkin tilanteessa vielä sitä mieltä että juuri nyt kun valtio velkaantuu muutenkin paljon meillä olisi varaa vielä pysyviin menolisäyksiin

eli jokainen ymmärtää että tämä yhtälö ei toimi ei alkuunkaan ja olisi erittäin tärkeää saada teidän vaihtoehtoinen ohjelmanne ja sitä kautta päästä sitten järkevään pohjaan tässä keskustelussa

todella ihmettelen tätä kun te samaan aikaan monessa yhteydessä puhutte vastuullisesta valtiontalouden hoidosta ja valtiontalouden tasapainon saavuttamisen välttämättömyydestä

sitten mitä tulee kuntauudistukseen niin voisin todeta sen miksi tätä uudistusta tehdään

käsittelimme aika laajasti venäjän tuontikieltoa

en siitä ajatellut puhua mutta totean lyhyesti ajan säästämiseksi että jää keskustelulle tilaa että suomi ei hyväksy tehtyä ratkaisua

työ jatkuu

verotulot eivät riitä kattamaan ja kuten tiedetään julkinen talous ja valtiontalous ovat niin piukalla että myöskin kunnat joutuvat kantamaan omaa vastuutaan siitä että julkista taloutta tasapainotetaan

valitettavaa on se että me luultavasti tulemme täyttämään nämä eun omat kriteerit viimeistään joulukuun aikana jolloin on nähtävissä että kriisin jatkuessa tuottajahinnat tulevat laskemaan edelleen

arvoisa puhemies

minä en sitä halua kukaan ei sitä halua mutta fakta on se että jos kauemmin tämä kriisi jatkuu osuuskunnat eivät voi ottaa sitä tappiota enää itselleen vaan se vyöryy sieltä tuottajahintoihin ja silloin nämä kriteerit täyttyvät